valiokunta käsittelyssään yhtyi kyllä niihin havaittuihin ongelmiin mitä sähköisessä järjestelmässä vielä ekalla kerralla oli ja toivoi kunnallisvaaleihin mennessä tai siis katsoo että kunnallisvaaleihin mennessä on syytä saada järjestelmä vielä varmemmin toimimaan jotta siitä valtavasta ilmoittajien määrästä selvittäisiin niin että valtaosa toivottavasti suoraan sanoen kaikki tekisi ilmoituksen sähköisenä

valtioneuvoston tehtäväksi jäi eta ja eu järjestelyjen yhteydessä tehtyjen ratkaisujen mukaisesti vastata euroopan unionissa tehtävien päätösten kansallisesta valmistelusta ja päättää niihin liittyvistä muista kuin eduskunnan hyväksymistä vaativista suomen toimenpiteistä

valiokunta on tullut siihen johtopäätökseen että senaatti kiinteistöjen toimintaa on merkittävästi kehitettävä muun muassa jäljempänä esitettävillä keinoilla

pelkästään verkossa toimivaa yhdistystä ei ole mahdollista tämänkään uudistuksen jälkeen perustaa yhdistyksellä pitää olla aina myös varsinainen kokous

tietysti perustuslakivaliokunnan jäsenenä allekirjoitan kaiken mitä valiokunnan puheenjohtaja edellä sanoi

valtiosihteerin sijoittuminen vaihtelee vaalikausittain ja taustalla ei näytä olevan mitään erityistä analyysiä sen vaalikauden sen ministeriön työn kuormittavuudesta

käytettävissä olevat tiedonhakumahdollisuudet ja raportointi eivät vielä ole niin käyttökelpoisia ja saavutettavia kansalaisille kuin ne parhaimmillaan voisivat olla

valiokunta tässä vaiheessa kiinnittää huomiota yhteen seikkaan joka onneksi jäi täysin teorian tasolle tällä kertaa mutta johon on syytä palata lainsäädäntöä kehitettäessä

valtion virastojen ja laitosten toimitilojen vuokraus ja siihen liittyvä toimitilapalveluiden järjestäminen keskitetysti senaatti kiinteistöjen toimesta on valiokunnan mielestä periaatteessa tarkoituksenmukaista

laki tuo myös muutoksia korttimaksamisen kustannuksiin

tämänkaltainen viesti leviää sosiaalisessa mediassa ja on todella tärkeätä nyt tietää että hallituksen esitys tarkistin sen myös perustuslakivaliokunnassa alun perinkin nosti sen luvan tason ylipäätänsä sen mitä käsitellään eläinkokeina myös siihen että jos joku vakava tauti lähtee leviämään niin se että eläimistä otetaan verikoe ja tarkistetaan miten se tauti etenee se verikoekin on jo nyt tämän uuden lain mukainen toimenpide ja vain sellaisissa erittäin vakavissa taudin leviämistilanteissa saattaisi edes tulla kysymykseen että poikkeusluvalla myös löytöeläimistä saataisiin ottaa näitä näytteitä

ja vielä kerran koska asiasta on liikkeellä paljon vääriä tietoja

valiokunnan tarkastuksen perusteella kansallisen terveyshankkeen rahoituksella toteutetuilla hankkeilla ei saatu aikaan valtakunnallisesti vaikuttavia tuloksia niille asetetuista tavoitteista huolimatta

tämä on erittäin tärkeä esitys

ehdotuksen mukaan luottokorttiyhtiöt eivät saisi enää estää kauppiaita perimästä asiakkailtaan luottokortin käyttämisestä aiheutuvia todellisia kustannuksia

kaikkien koulutusmyllerrysten keskellä on tällä hetkellä aivan selvää että puuttuu kokonaiskuva siitä miten suomalaisia rakennusalalle koulutettavia tai siellä jo toimivia jatkokoulutettaisiin kosteus ja homeongelmien tunnistamiseen niiden korjaamiseen rakennusten terveellisenä pitämiseen ja sen myötä puuttuvat myös uskottavat suunnitelmat siitä miten tilannetta parannetaan

yhdenkään yhdistyksen ei tarvitse siirtyä sähköiseen etäosallistumiseen millään muotoa jos yhdistys ei itse sitä halua

lyhyestä virsi kaunis

valtioneuvoston toimivallan piiriin luetaan kaikki euroopan unionissa tehtävien päätösten kohteena olevat asiat ja asiaryhmät

satunnaisuus voi valiokunnan mielestä vaikeuttaa tehtäväkentän osoittamista valtiosihteerille ja aiheuttaa muitakin haasteita ministeriön johdossa

nimittäin tasavallan presidenttiä valittaessa ilmoitusvelvollinen ja siis myös se keneltä tarkastusvirastolla on oikeus saada tietoja on ehdokkaan asettanut taho pääsääntöisesti puolue

näyttää siltä että kansainvälisen veronkierron osalta hallituksen ohjelmassa on pyritty ehkä enemmän ulostuloon kuin varsinaisiin toimiin osittain johtuen tietysti myös siitä että eun ja oecdn pitäisi terävöittää toimintaansa

eduskuntavaalien vaalikampanjan kulujen kattamisesta annetussa laissa oli myös uutuus siltä osin että mikäli vaaleja on kustannettu lainalla lainan maksamisesta täytyy antaa myös jälki ilmoitus

me emme omista yhtään osaketta yhdestäkään valtionyhtiöstä vaan me valvomme muun muassa valtion omistajaohjauksen toimimista ja sen takia tiedonsaantioikeus tältä osin on selvä ja lopulta siitä näkökulmasta mitä meidän tarvitsi saada tietää näissä massa ajoissa ja tässä erittäin työläässä tarkistustehtävässä saimme riittävästi oikeita tietoja

se mitä esimerkiksi imatra on tehnyt ja mitä tarkastusvaliokunnan mielestä kaikkien kuntien pitää tehdä on siirtää painopiste alkuun auttaa heti kunnolla ja matalalla kynnyksellä

toisaalta kynnystä voidaan pitää riittävän korkeana koska ehdotettua matalampi kynnys saattaisi johtaa poliittisen kentän pirstaloitumiseen

hankkeissa saatiin aikaan selvityksiä määrityksiä pilotteja ja joitakin tuotantokäyttöön saatuja alueellisia potilastietoja järjestelmäratkaisuja sekä lähete ja hoitopalauteratkaisuja

nostan tämän esille siksi että samaan aikaan tällä vaalikaudella tarkastusvalio kunta on useissa tarkastus ja muissa prosesseissa törmännyt siihen että luvatut suunnitellut taikka nimenomaan toiminnan ja kansalaisten palvelemisen kannalta tärkeät it tietotekniikkainvestoinnit laahaavat tai suorastaan epäonnistuvat

vuokrausjärjestelmään ja sen ohjaukseen liittyy valiokunnan mielestä ongelmia jotka vaarantavat valtion kokonaisedun toteuttamisen ja vaikeuttavat yksittäisten virastojen ja laitosten toimintaa kasvattamalla kustannuksia joihin ne eivät voi itse toiminnallaan vaikuttaa

muodostettaessa suomen kantaa merkittäviin ulko ja turvallisuuspoliittisiin unionin asioihin valtioneuvoston tulee toimia läheisessä yhteistyössä tasavallan presidentin kanssa

ennakkoilmoitusten tekeminen olisi syytä mieltää vaalikampanjan avoimuutta kansalaisten silmissä vielä nykyistäkin paremmin palvelevaksi asiaksi muun muassa sen takia että näin moni ihminen niillä sivuilla kävi ja kävijöistä merkittävä määrä kävi ennen vaaleja jolloin voidaan olettaa että he hakivat tietoa äänestyskäyttäytymistään varten

pienimmät yhdistykset vapautetaan lakisääteisestä tilintarkastuksesta siis siitä tarkastuksesta johon tarvitaan kht tai htm mutta kht tai htm tilintarkastajien käyttövelvollisuus toisaalta laajenee kuten muissakin yksityisissä yhteisöissä

uuden lain ansiosta kauppias voi halutessaan siirtää esimerkiksi kalliiden luottokorttien käyttämisestä perittävät provisiot vain niiden asiakkaiden maksettavaksi jotka tällaisia kortteja käyttävät

osa hankkeiden tuotoksista oli tarkastusta tehtäessä vielä keskeneräisiä ja osassa hankkeita järjestelmien käyttöönotot oli keskeytetty koska ne todettiin käyttöön soveltumattomiksi käytettävyysongelmien vuoksi tai siksi että järjestelmällä ei ollut todellista käyttöarvoa

valiokunta esittää mietinnöstä näkyvät seitsemän pontta joista ensimmäinen liittyy kiitos vielä kerran oppositiolle ja hallituspuolueille nyt käynnistyneeseen sote uudistukseen

sitten muodollisuudet täyttääkseni luen vielä esittämämme ponnen ja toivon rakentavaa entistä kohtuullisempiin palkkoihin tähtäävää keskustelua tältä salilta

no nyt kun samaan aikaan on siirrytty hyvin yksityiskohtaisiin hallitusohjelmiin saattaa tästä syntyä houkutus tai tosiasiassakin tilanne jossa tähän hallitusohjelman toteutumiseen nojautuen poliittiset valtiosihteerit astuvat sille kentälle joka taas on yksiselitteisesti kansliapäälliköiden johtoon kuuluva virkamieskenttä eli lakien varsinainen lainmukainen huolellinen lainvalmistelun ohjeiden mukainen valmistelu

ennen sote sunnuntain hyviä uutisia valiokunnalla meni aika paljon aikaa miettiä millä me saamme kaikki nämä vastuuministeriöt tekemään sen työn mikä heidän olisi pitänyt ajat sitten tehdä aikaansaadakseen matalan kynnyksen moniammatillisen mallin jonka tiedetään toimivan jo monilla paikkakunnilla mutta jota ei ole monille paikkakunnille ohjattu pakotettu säädetty

lisäksi edellytämme että nyt käynnissä olevassa maankäyttö ja rakennuslain ja rakennusmääräyskokoelmien uudistamisen yhteydessä toisin kuin vielä muutama kuukausi sitten oli ministeriössä aie ja jos ette mitään muuta muista niin toivon että tämä jää mieleen siinä valmistelussa viimeinkin rakennusalan pätevyysvaatimukset tälle alalle kirjataan lakeihin

löytöeläimiä ei siis millään luvalla saa kuitenkaan missään tilanteessa alkaa käyttää semmoiseen koe eläintarkoitukseen kuin mitä varmaankin monet kuvittelevat kun puhutaan koe eläimistä

koko sali saa muutaman viikon sisällä käsittelyyn tarkastusvaliokunnan arvion sosiaali ja terveyspuolen rohkenisinko sanoa surullisenkuuluisista it investoinneista

siis valtion veronmaksajarahaa oli käytetty myös järjestelmiin jotka eivät toimineet tai jotka toimivat mutta niillä ei ollut käyttöarvoa niitä ei tarvittu

jos kaksi seuraavista vaatimuksista täyttyy on käytettävä kht tai htm tilintarkastajia eli siis nykyistä useammin

tarkastusvaliokunta yksimielisesti esittää että eduskunta edellyttää että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin joilla se varmistaa talouspoliittisen ministerivaliokunnan palkitsemisohjeen yhtenä lähtökohtana olevan kohtuullisuusperiaatteen toteutumisen valtionyhtiöiden johdon palkitsemisessa

eli niin kauan kuin me säästymme siltä että tässä maassa kulkisi joku senkaltainen eläimestä eläimeen miksei eläimestä ihmiseenkin vielä siirtyvä tauti jonka takia on pystyttävä ottamaan näytteitä niin koko lailla ei ole mitään tekemistä löytöeläinten ja niiden käytön kanssa

rohkenen epäillä myös että sali silloin perehtyy asiaan ja osallistuu keskusteluun mutta myös tarkastusvaliokunnan tässä yhteydessä kuulemissa asiantuntijakuulemisissa on käynyt ilmi että esitutkinnan syyteharkinnan ja tuomioistuimen puolella it ketjussa ollaan näillä näkymin hyvin vakavasti jäljessä erityisesti siltä osin että oikeusministeriölle ei ole ajat sitten sille luvattuja rahoja vielä annettu

arvoisa puhemies

toisaalta ehdotuksella mahdollistetaan se että eduskuntavaaleissa myös eri vaalipiireissä muodostetut valitsijayhdistykset ja yhteislistat voisivat yhtyä yhteislistaksi

korruptiossa keskeistä rikoslain osalta on lahjontalainsäädäntö ja lausuntokierrokselle on juuri lähtemässä oikeusministeriön työryhmän esitys lahjontalainsäädännön kiristämisestä

tässä yhteydessä ennen kaikkea valiokunnan tehtävä on keskittyä tarkastusviraston toiminnan arviointiin ja heidän esiin nostamiinsa seikkoihin

tarkastusviraston kokonaisresurssien käytön kannalta ei valiokunnan mielestä ole tarkoituksenmukaista ryhtyä sellaisiin lainsäädännöllisiin uudistuksiin jotka lisäävät merkittävästi viraston työtehtäviä ja ovat poissa muusta tarkastustyöstä

tulliselvitysrikos jota teidän hallituksenne aikana ajettiin mutta jota ette saaneet koskaan läpi on tehty tämän hallituksen aikana minun esityksestäni

se uutinen mikä sote sunnuntaina tuli että jatkossa suomessa on viisi yksikköä joidenka pitää tehdä tämä muutos on aivan keskeinen sen suhteen että tarkastusvaliokunnan seuraavat ponnet voidaan oikeasti toteuttaa

yksi osuus koskee kansanedustajia yksi yrityselämää sekä siellä yrityselämän takana olevaa tämmöistä epäsuoraa vaikuttamista

opetusministeriö tai mikään muukaan alan toimija ei pysty kunnolla toimimaan ja parantamaan tätä tilannetta jos ympäristöministeriön rakennuspuoli ei muuta maankäyttö ja rakennuslakia tältä osin niin että pätevyysvaatimuskriteerit löytyvät maankäyttö ja rakennuslaista

tietojärjestelmä rakennettiin hyvin nopeasti ja se pääsääntöisesti toimi hyvin mutta kentältä tuli ilmoituksia myös että se joskus katkesi kesken ilmoituksen täyttämistä ja joitakin muita ongelmia oli

tältäkin osin valiokunta oli yksimielinen

puoluelaissa mahdollistettaisiin nykyisestä poiketen valtionavustusten myöntäminen myös sellaisille vaaleissa kohtuullista kannatusta saaneille puolueille jotka eivät ole saaneet kansanedustajapaikkoja

ministeriöltä puuttui myös selkeä ohjeistus hankkeiden toteuttamiseen eivätkä ministeriön ja silloisten lääninhallitusten roolit olleet selkeitä ohjauksessa ja valvonnassa

ne ovat kaikki myös asioita joita euroopan neuvoston alainen korruptiontorjuntaverkosto greco on esittänyt että suomen tulisi tehdä ja lausuntokierros tehdään hyvin pikaisessa vauhdissa ja tarkoitus on keritä vielä hyvin tällä vaalikaudella uudistuksiin

vallitsevassa taloudellisessa tilanteessa ei ole realistista että tarkastusviraston voimavaroihin tulisi sellaisia lisäyksiä että esimerkiksi vertailutietojen tarkastusoikeuden lisäksi tulisi myös mahdollisuus vaatia ja tarkastaa kolmansissa osapuolissa olevaa tietoa vaalikampanjoiden kuluista

valiokunnan mukaan ongelmat ovat senkaltaisia että ne vaarantavat valtion kokonaisedun toteuttamisen ja vaikeuttavat yksittäisten virastojen ja laitosten toimintaa kasvattamalla kustannuksia joihin ne eivät voi omalla toiminnallaan vaikuttaa

eli tämä tältä osin lisää tarkastusten vaativuutta ja muun muassa talouden kunnossapitoa

muutostarpeet liittyvät ennen muuta tavoitteeseen jatkaa valtiosäännön parlamentaaristen piirteiden vahvistamista ja parantaa eduskunnan luottamuksen varassa toimivan valtioneuvoston toimintamahdollisuuksia

laki oli myös uusi ja tarkastusvirastolla oli merkittävä auttamis tiedotus neuvomisvelvoite ja näin tarkastusvirasto sitten toimikin ja antoi tarkempia ohjeita

järjestäytynyt rikollisuus aivan oikein niin kuin sanoitte on rakennusalalla pesemässä muita tuottoja ja myös siellä rakennusalalla saamaansa harmaata tuottoa kuittikaupalla ja tämä hallitus on sen kuittikaupan osalta tehnyt sen huomattavasti vaikeammaksi

kiitoksia koska nyt ykköspontemme kuuluu että tämän sote uudistuksen yhteydessä seuraavat asiat täytyy tehdä olemassa olevat rahat käyttää järkevästi

siltä osin kuin päädytään tähän maallikkotarkastukseen eli loppujen yhdistysten osalta maallikkotarkastuksesta säännellään selkeästi

ehdotetut muutokset koskisivat ainoastaan eduskuntavaaleja

näyttää siltä että valtiosihteerin vahva osallistuminen lainvalmistelun johtamiseen on joissakin tilanteissa syrjäyttänyt normaaleja lainvalmistelun laatukriteerejä

eilisessä keskustelussa edustaja sarkomaa esitti kuitenkin vakavia epäilyjä ja huolia että lain valmistelu olisi niin myöhässä että se ei kerkeäisikään

neljänneksi määräysten ja säännösten joista siis äsken luin tärkeimmät noudattaminen ja niitten valvonta on saatava aivan uudelle tasolle

sen lisäksi korruptionvastaista toimintaa on ministeriöiden välisessä ja virkamiesten välisessä yhteistyössä lisätty

vielä kerran

valiokunta katsoo että nykyaikaisen ja hyvän tavan toimia tulee jatkossa olla sellainen että osapuolet kokevat aidosti olevansa neuvottelutilanteessa jossa senaatti kiinteistöillä on intressi ja asiantuntemus tarjota yksittäistapauksessa kokonaistaloudellisesti kustannustehokkainta vaihtoehtoa ja että vuokralainen voi tähän lähtökohtaan luottaa

erityisesti tämän välitetyn tuen osalta ohjeet olivat todella tarpeen mutta on selvä että lain soveltamisessa jatkossakin varmasti ilmenee tilanteita joissa tarvitaan tarkentavia ohjeita

rahat riittävät kun vain toimitaan järkevästi

valiokunnan mielestä on selvää että ministerin ei tule delegoida vastuulleen kuuluvan lainvalmistelun ja budjetti ja kehysvalmistelun poliittista ohjausta esikunnilleen vaan vastata siitä itse

ministeri kerkesi juuri ennen edustaja sarkomaata poistua

se jossain määrin helpottaa maallikkojen tekemää tilintarkastusta mutta siinä on kaikki oleellinen tieto mikä on koettu tärkeäksi niiden yhdistysten tarkastamisessa joissa jatkossakin maallikkotarkastajat tarkastavat

ministeri holmlund voi kertoa talousrikostorjunnan seuraavasta ohjelmasta jota käsitellään aivan pian hallituksen puitteissa ja kaiken tämän lisäksi jo mainittu käännetty arvonlisävero on selvityksen alaisena

toinen ponsi koskee sitä että meidän tilaamiemme tutkimusten monien tietojen varassa tiedetään että kaikista suurimmassa syrjäytymisriskissä ovat mielenterveysperheissä tai päihdeongelmaisissa ympäristöissä kasvavat lapset

sen sijaan valiokunta pitää perusteltuna että ilmoitusvelvollisilla tulee jatkossa olla muistiinmerkitsemisvelvollisuus vaalirahoituksen tuloista ja menoista tai että ilmoitusvelvollisen tulee käyttää erillistä kampanjatiliä sekä säilyttää nämä asiakirjat tietyn määräajan jälkeen

se voimaanastuminen tai voimaantuleminen jos puhutaan oikeata suomea oli suunniteltu nimenomaan it investointeihin ja kansalaisten kannalta tärkeään nopeaan tiedonkulkuun ja muun muassa hälytysjärjestelmään siitä että jos joku juttu on esitutkinnassa kestänyt jo liian kauan se on käsiteltävä syyteharkinnassa ja tuomioistuinprosessissa poikkeuksellisen nopeasti ja hyvin ettei kokonaiskäsittelyaika kertaudu joka paikassa

meidän on parannettava vaihekohtaista dokumentointia rakentamisessa kuinka halpaa on nykyteknologialla kuvata eri vaiheet kirjata päivät ja esimerkiksi jotta vastuut työn kunnia työn laatu vanhanaikainen suomalainen työmoraali saataisiin palautettua esitämme harkittavaksi jopa niinkin yksinkertaista maailmalla käytössä olevaa keinoa kuin että rakennuksesta jossakin kyltissä tai näkyvällä paikalla näkyy kuka on toiminut pääsuunnittelijana pääurakoitsijana ja valvojana

nyt olisi kyllä hyvä kuulla jossain vaiheessa aika pian julkisuudessa ja eduskunnassakin missä tämä eläinsuojelulain uudistus etenee ja ennen kaikkea että eteneehän se siinä eläinsuojelujärjestöjen vaatimassa hengessä että jatkossa lain tasolta löytyvät niin lajityypillisen käyttäytymisen peruskriteerit kuin eläinsuojelun perustasot ettei niitä haudata helposti muutettavaksi asetustasoisena puhumattakaan vielä asetusta alemmille tasoille

se on täällä

kaikki nämä teot mistä te väitätte että niitä ei ole tehty on tehty ja kaiken lisäksi valmistelussa on kuten äsken kerroin vielä lisää

nämä kansalliset siirtymäajat on katsottu tarpeellisiksi jotta maksupalveluja tarjoavat yritykset ehtivät kohtuudella sopeuttaa tietojärjestelmänsä ja muun toimintansa vastaamaan uuden lain vaatimuksia

lisäksi perustuslain voimassaoloaikana on valtiollisessa toimintaympäristössä tapahtunut valtiosäännön kannalta merkityksellisiä muutoksia

on ollut paljon ja ihan merkittävää keskustelua siitä minkälaista uutta riskirahoitusta suomelle näille potentiaalisille aloille on saatavissa

esityksessä esitetään että käyttöön otettaisiin uusi rikosoikeudellinen seuraamus jonka nimeksi tulisi valvontarangaistus

olemassa olevat rahat kaikki raskaammat toimenpiteet täytyy keskittää sinne missä tiedetään riskien olevan suurimmat eikä hajauttaa niitä sillä tavalla kuin nyt pirstaleisesti ja ohi näiden suurimpien riskiryhmien

tämän lain yksi keskeinen tosiasiallinen toimintamuoto perustuu siihen että joko julkinen sana tai toiset ehdokkaat tai valppaat kansalaiset seuraavat tätä prosessia

harmaa talous on erittäin vakava asia ja tämä hallitus on herännyt siihen jo niin kuin kerroin puolivälitarkastelussa

hallinnossa on myös tärkeää huolehtia hyvän hallinnon periaatteiden noudattamisesta josta vastaa ministeriön virkamiesjohto ja periaatteet eivät voi vaalikausittain poiketa vaan niiden kuuluu jatkuvuuden nimissä olla samoja vaalikausi toisensa jälkeen

löydätte mietinnöstä tähän asti noudatetun palkitsemisjärjestelmän myös toimitusjohtajan ja johdon palkkatiedot ne löytyvät sieltä kaikki

on selvästi käynnissä keskustelu siitä voisiko se riskirahoitus olla selvästi suuremman kokoista kuin mitä hallitus sinänsä hyvin ponnistuksin on nyt temin alle saanut

valvontarangaistus voitaisiin tuomita enintään kahdeksan kuukauden ehdottoman vankeusrangaistuksen sijasta jos yhdyskuntapalvelun tuomitsemisen edellytykset puuttuvat

tämä on samanlainen uudistus kuin asunto osakeyhtiölaissa ja tämäkin osaltaan lisää yhdistysten läpinäkyvyyttä jäsenten mahdollisuuksia kontrolloida toimintaa mutta myös tarkastajien oikeusturvaa ja sitä tietoa mitä heidän kuuluu tehdä ja mitä heidän ei ole pakko tehdä

näin ilmeisesti lähes kaikki ainakin uskoisin että tässä talossa tänne valitut tekevätkin ovat tehneet jo pitkään mutta se että se velvollisuus olisi yksiselitteisesti laista löydettävissä on valiokunnan mielestä tärkeä uudistus joka vielä pitäisi tehdä

hallitus on siis tässä asiassa päätynyt poikkeuksellisen pitkiin siirtymäaikoihin siihen nähden että lain olisi pitänyt olla voimassa jo marraskuussa ja tämän hetken tietojen mukaan tiedämme että komissio tulee hyvin aktiivisesti kaikkia jäsenmaita tässä valvomaan ja kannustamaan ripeään implementointiin

tätä varten on myös hyvin tärkeä se vaatimus että löydetylle ongelmanuorelle annetaan yhteyshenkilö joka etsii ne moniammatilliset palvelut eikä sitä nuorta joka kertaalleen esimerkiksi etsivällä nuorisotyöllä on löydetty jätetä etsimään palveluita muualta

näettekö mahdollisena että meille kaikille hallitukselle eduskunnalle mutta kansalle laajemminkin tehtäisiin riskianalyysi eri vaihtoehdoista millä tavalla tämmöinen jonkinlainen nykyistäkin selvästi suurempi potti olisi valtiontaloudesta taikka jopa eläkerahastoista kerättävä mitä riskejä milläkin vaihtoehdolla syntyisi ja miten näitä riskejä olisi arvioitavissa tähän taloustilanteeseen nähden

valvontarangaistuksen tuomitsemisen edellytyksenä olisi myös että syytetyn arvioitaisiin suoriutuvan valvontarangaistuksesta ja rangaistusta pidettäisiin perusteltuna hänen sosiaalisten valmiuksiensa ylläpitämiseksi ja edistämiseksi

myös eduskunnan perustuslakivaliokunta on viitannut tarpeeseen tarkistaa perustuslakia

kanteluita tuli myös muilta tahoilta

on tietysti kysymys jo siitä alkuasetelmasta paljonko veronmaksajien rahaa käytetään ensimmäisessä hankinnassa mutta se että ei ole vaadittu avoimia rajapintoja hankinnoissa tekee kilpailuasetelman myöhemmin vielä hankalammaksi ja veronmaksajien rahaa kuluttavaksi kun tosiasiassa mahdollisuudet saada useita tarjouksia järjestelmän jatkopäivitykseen ja kehittämiseen ovat olemattomat

silloin jos tarkastusvirasto sitten kääntyy ja haluaa lisäselvitystä heillä on lakisääteinen tietopohja sille tiedolle mitä he haluavat vielä lisää kun he pyytävät lisätietoja

nämä viittaukset ovat olleet yksimielisiä

kosteudenhallinnan parantamiseksi esitämme että vaikeimmissa kohteissa merkittävimmissä kohteissa täytyy olla jatkossa erillinen vastuuhenkilö kosteudenhallinnasta ja kaikissa hankkeissa täytyy olla erillinen kosteudenhallintasuunnitelma